mitä jos todellisuudessa onkin suurempi se alue jota voidaan katsoa alkuperäiskansan käyttäneen perinteisesti elinkeinojen harjoittamiseen

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä antaa voimakkaan tukensa sipilän hallituksen suomea uudistavalle ja yhteiskuntavastuuta korostavalle omistajapolitiikalle

kun täällä on käyty paljon keskustelua siitä pitäisikö reilummin nostaa tuota arvonlisäveron alarajaa niin itse olen suhtautunut siihen kyllä hieman varauksellisesti sen takia että tämä alaraja luo aina semmoisen kannustinloukun

eli jos euronkin enemmän tienaat kuin on tämä alaraja niin joudut maksamaan koko liikevaihdosta arvonlisäveron ja jos tienaat euron vähemmän kuin on se alaraja niin ei tarvitse maksaa mistään

kun ajatellaan tätä kansainvälistä sopimusta niin mehän tiedämme että eihän tämän ratifioiminen sinänsä estä tätä rikollisuutta eikä ehkäise vaan me tarvitsemme riittävät voimavarat poliiseille

sen takia olisi tärkeämpää että mieluummin tämän alarajahuojennuksen rajaa liikutettaisiin ylöspäin koska siinähän ei synny tällaista loukkua vaan arvonlisäveroa maksetaan sitten portaattomasti sen määrä kasvaa sitä mukaa kuin liikevaihto kasvaa

toivoisin että valtiovarainvaliokunta ottaisi tämän nyt huomioon kun tätä hallituksen esitystä käsitellään että tehtäisiin semmoinen tekninen muutos että tämä onnistuisi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä ja myös valiokuntakeskustelussa on aivan aiheellisesti epäilty sitä ovatko nämä liikkuvan poliisin lakkauttamisesta kaavaillut säästöt realistisia ja mielestäni näille epäilyille on kyllä katetta siinäkin mielessä että nyt yksi keskeinen säästökohde on muun muassa ajoneuvot

nyt tässä käsittelyssä olevassa asiassa on kuitenkin se ongelma kuten hallituksen esitystä esiteltäessä hallintovaliokunnassa asiantuntijatkin totesivat että ei ole olemassa mitään senioripolkuja poliiseille

eli kyllä tämä huoli on aivan aiheellinen ja toivoisinkin että ministeri voisi tätä hieman perustella miten on realistista saada tämmöisistä kohteista säästöä ja samaan aikaan pitää taso kuitenkin korkealla

tämä on se keskeisin ongelma

sen takia kun nyt sitten tämä laki on tulossa voimaan olisi todella kiire sillä että nopeasti haettaisiin ne keinot miten siellä pystytään ehkä uudelleenkouluttamisellakin löytämään riittävän ajoissa uusia työuria siinä organisaation sisällä jotta pystyttäisiin pitempään työskentelemään

arvoisa puhemies

kannatan muun muassa edustaja männistön esiin tuomaa ajatusta että kyllä nyt olisi aika nopeasti aika siirtyä tästä luvanvaraisuudesta ilmoituksenvaraisuuteen niin että rahankeräykseen riittäisi ilmoitus

jos ajatellaan sitä kansalaisten suojelemista näiltä laittomilta rahankeräyshankkeilta niin kuten täällä on käytetty puheenvuoroja ei tämä nykyinenkään järjestelmä ole aukoton todellakaan ja uskoisin että se on tätä päivää että me vapauttaisimme myös kansalaiset tämmöiselle aktiiviselle toiminnalle

perustuslakivaliokuntahan tässä ehkä hieman poikkeuksellisestikin oli mietintövaliokunta

tästäkin näkökulmasta ihmetyttää tämä perustuslakivaliokunnan mietinnön hyvin suppea muoto

erityisesti minua harmittaa että perustuslakivaliokunta ei ottanut tässä mietinnössä millään tavalla huomioon näitten asiantuntijoitten lausuntoja ei maakuntien liittojen lausuntoja eikä itä suomen aluehallintoviraston lausuntoa jotka olivat erittäin perusteltuja ja puolsivat aivan toisenlaista ratkaisua

on pakko tähän edustaja lindtmanin käyttämään puheenvuoroon sen verran todeta että kun puhuitte että valtionosuusjärjestelmä on nimenomaan palveluiden rahoitusjärjestelmä peruspalveluiden rahoitusjärjestelmä niin tähän on helppo yhtyä

arvoisa puhemies

olen ministerin kanssa täysin samaa mieltä siitä että meidän tulee turvata kaikilla tavoilla se että meidän ainoa alkuperäiskansamme pystyy kehittämään omaa kieltään ja kulttuuriaan tulevaisuudessakin

mutta tämän työpaikkaomavaraisuuskriteerin osalta on juuri se ongelma että ei hallituksen esityksessä eikä missään tausta aineistossa millään tavalla kytketä sitä näiden peruspalveluiden rahoittamiseen

siellä todetaan että alueellisten palvelujen järjestämisestä keskuskaupungille jossa työpaikkaomavaraisuus on aika korkea syntyy ylimääräisiä kustannuksia mutta mitään analyysiä mitään laskelmia tai mitään tutkimusta tämän pohjaksi ei esitetä jolloin jää väistämättä kuva että tämä on täysin irrallinen ja otettu kriteerinä vain poliittisista syistä

nythän tälläkin hallituskaudella joka vuosi vuosi toisensa perään on pyritty ja on pystytty taistelemaan mutta aina hallitus on pyrkinyt leikkaamaan niitä määrärahoja näiltä kielipesiltä

tämä on minusta ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa koska nämä konkreettiset toimet kielen säilyttämiseksi ja sen oppimiseksi ovat paljon tärkeämpiä kuin jokin kansainvälinen sopimus jos me aiomme säilyttää kulttuurin ja kielen

se että jos tätä hallituksen esitystä nyt vastustaa ja esittää ja kannattaa sitä että tämä pitää hylätä ei tarkoita sitä etteikö samalla kannata että valtionosuusjärjestelmää pitäisi kokonaisuudessaan tarkistella

nyt haluaisinkin kysyä ministeriltä kun tässä on sinänsä hyvä tavoite tällä ilo sopimuksella ja sanoitte että se vahvistaa alkuperäiskansan oikeuksia

en ole kuullut itse kyllä paljoa niitä huutoja joihin viittasitte että kun ei ole rahoitus selvänä niin ei voida sotea tehdä ja sen jälkeen että ei voida rahoitusta tehdä kun sote ei ole selvä

mitä konkreettisia oikeuksia tämä sopimus tuo nyt alkuperäiskansalle sellaisia konkreettisia oikeuksia joita ei voitaisi muuten erillislailla taata

kysymys on ollut enemmänkin siitä mihin on ottanut myös perustuslakivaliokunta kantaa että kun kuntapuolen uudistuksia tehdään niin kokonaisuuteen liittyvät niin rahoitus sosiaali ja terveyspalvelut kuin kuntalain kokonaisuudistus ja kuntarakenneuudistus

näiden kaikkien pitäisi mennä ei niin että joku edellä vaan käsi kädessä yhtä aikaa uudistaa jotta kaikki tekijät voidaan ottaa huomioon ja tässä on aikatauluongelma ja sen takia tämän hylkääminen tässä vaiheessa on järkevää

pitäisi odottaa nyt sitä että nämä muut uudistukset ja niitten kriteerit selviävät

arvoisa puhemies

haluaisinkin kysyä

jos nyt käy ilmi että siellä on todella joitakin rahanpesuepäilyjä tai tapauksia niin voitteko vahvistaa onko tämä ehdoton este sille että suomi lähtee mukaan tukemaan tätä kyproksen pakettia

haluaisinkin todeta ja oikeastaan kysyä edustaja kalliorinteeltä että olettehan te valmiita myös näissä yleisissä eläkeikäratkaisuissa samantyyppisiin ratkaisuihin jotta lainsäädännöllä saadaan nostettua eläkeikää ja sitten haetaan ratkaisuja että siellä pysytään pitempään

tämä oli punaisena lankana viime vaalikaudella toteutetussa aluehallintouudistuksessa

toivottavasti olette mahdollisimman pian näihin ratkaisuihin valmiita koska niillä on nyt kiire

kuuden viranomaisen toiminnot koottiin kahdelle uudelle viranomaiselle elinkeino ja ym päristökeskuksiin sekä aluehallintovirastoihin

kantavina ajatuksina olivat eri viranomaisalojen yhteistyön tiivistäminen alueellisen päätöksenteon painoarvon vahvistaminen aluekehittämisessä sekä asiakaslähtöisyys

suomeen tulee luoda vahva maakuntahallinto jolle voidaan antaa kuntien järjestämisvastuulla olevia laajoja tehtäviä sekä valtion aluehallinnon tehtäviä

maakuntien roolin vahvistaminen edistäisi osaamisverkostojen muodostamista ja palvelisi niin myös selonteossa nostettua tavoitetta aluehallinnon tehtävien valtakunnallistamisessa

se loisi hyvät puitteet valtionhallinnon toimintojen alueellistamisen jatkamiselle ja tätä kautta suomen tasapainoiselle kehittämiselle

selonteossa otetaan yhtenä kehittämiskohteena esille valtakunnallinen työnjako

tämä onkin järkevää nimenomaan silloin kun alueellisia vahvuuksia hyödynnetään niin että valtakunnallisia tehtäviä sijoitetaan nimenomaan alueille

myös kustannusvastaavuutta voidaan lisätä mikäli varat ohjataan suoraan kyseisen viranomaisen palvelun parantamiseen

tiedossa on useita tapauksia joissa vaikkapa uuden navetan ympäristöluvan venyminen on aiheuttanut täysin kohtuuttomia oikeuden menetyksiä yksittäisille yrittäjille

kun hallitus ei turvaa riittäviä resursseja lupakäsittelyyn käsittelyajat venyvät jopa vuosiin ja lupahallinnosta on tullut alueellisen kehityksen jarru

korostamme vielä kerran ettei yhdessäkään selvityksessä eikä myöskään tässä selonteossa ole mainittu että aluehallintouudistus olisi vaikuttanut millään tavalla tapahtuneeseen

arvoisa puhemies

aikooko hallitus tehdä joitakin toimenpiteitä sen turvaamiseksi että kaikkialla suomessa olisi riittävästi voimavaroja nimenomaan sosiaalihuoltolain mukaiseen ennalta ehkäisevään perhepalveluun

esimerkiksi vaalipiirijako suurkuntauudistus sekä hallituksen pyrkimys vahvistaa keskuskaupunkien asemaa alueellisessa päätöksenteos sa vaikuttavat aluehallintomme tulevaisuuteen

olemmekin tietyssä mielessä vedenjakajalla

jatkammeko hallinnon uudistamista yleiseurooppalaiseen tapaan vahvistamalla paikallista ja alueellista päätöksentekoa vai toimimmeko itäeurooppalaiseen tapaan lujittamalla keskusvallan otetta ja antamalla keskusvallan ohessa valtaa vain harvoille tässä tapauksessa keskuskaupungeille

keskustan linja on selkeä

arvoisa puhemies

kolmas tarvittava jättiläisaskel on siirtymä ihmisten käsittelemisestä hyvinvointivaltion objekteina siihen että heidät nähdään hyvinvointiyhteiskunnan subjekteina

tämä on toisin ilmaisten siirtymä teollisen ajan järjestelmäkeskeisestä hyvinvointivaltiosta informaatioajan ihmiskeskeiseen hyvinvointiyhteiskuntaan

toivonkin hallitukselle ja erityisesti pää ministeri kataiselle rohkeutta toimia himasenkin peräänkuuluttamalla ihmiskeskeisellä tiellä myös aluehallinnon uudistuksissa

arvoisa puhemies

keskusta pitää lähtökohtaisesti ei pelkästään hyväksyttävänä vaan suorastaan välttämättömänä pyrkimystä pidentää työuria ja nostaa myös todellista eläköitymisikää

työurien pidentämistä tulisi kuitenkin tarkastella kokonaisvaltaisesti niin että huomiota kiinnitetään myös työurien alkupäähän ja keskivaiheeseen ei vain loppupäähän

arvoisa puhemies

keskustan mielestä miehistön ja alipäällystön eläkeiän nostamiselle ei ole perusteita

valiokunnassa käytyjen asiantuntijakuulemisten perusteella poliisimiehistöön ja alipäällystöön kuuluvien työkyky on nuorissa erinomainen mutta se on keskimääräistä selvästi alhaisempi varttuneemmalla iällä

se kertoo selvästi poliisin työn fyysisestä ja henkisestä kuormittavuudesta ammatissa jossa juuri hyvä fyysinen kunto ja jaksaminen ovat tärkeitä työtehtävien hoitamisen kannalta

arvoisa puhemies

edellä käytettyyn edustaja zyskowiczin puheenvuoroon siitä että ulkomaalaiset konnat pitäisi saada palautettua kotimaihinsa istumaan tuomiotaan on helppo yhtyä mutta tietenkin ensinnä pitäisi saada tämä meidän oikeuslaitoksemme toimimaan tehokkaammin niin että ne tuomiot tulevat nopeasti

valiokunnan kuulemisessa tuli myös esille että työkyvyttömyysteillä

arvoisa rouva puhemies

edustaja razmyarin puheeseen sisältyi koskettava omakohtainen aito tarina inhimillisyydestä kiitos siitä

nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ei ole tarpeeksi huolellisesti pohdittu toimenpiteitä joilla varmistetaan poliisimiesten työkyky eläkeiän noustessa

suurin osa käräjäoikeuksien jutuistahan on näitä rikosjuttuja tai pieniä juttuja ja sitten monimutkaiset vaikeat riitajutut venyvät jopa vuosia ja tämäkään ei ole mielestäni näitä osapuolia kohtaan todellakaan oikein

monet pakenevat sotia ja on myös paljon niitä jotka etsivät parempaa elämää ja elintasoa täältä euroopasta

myös valmistelevassa työryhmässä oli lausuttu käsityksenä että työkyvyttömyyseläke on kunniakas tapa päättää virkaura

tämä onkin järkevää silloin kun se keskittäminen nimenomaan tehdään niin että huomioidaan myös näitten suomalaisten asukkaiden jotka tarvitsevat oikeuspalveluita näkökulmasta tämä saavutettavuus

asiantuntijakuulemisessa ei ole tuotu esiin konkreettisia toimenpiteitä millä työkykyä voitaisiin parantaa ja miten poliisien todellinen eläkeikä ja eläköitymisikä voitaisiin saada nousemaan

silloin kun keskustelua sävyttää inhimillisyys ja kaikkien ihmisarvon kunnioitus riippumatta henkilön taustasta ihonväristä tai rodusta voidaan myös vaikeista asioista puhua

jos näitä palveluita lähdetään keskittämään tiettyihin paikkoihin niin sen ei aina tarvitse olla välttämättä helsinki tai joku suuri kaupunki

kolmantena keinona hallituksen esityksessä mainitaan poliisihallituksen tehtäväksi järjestää työkykyyn soveltuvia uusia tehtäviä eläköityville poliiseille

keskustan eduskuntaryhmä ymmärtää hyvin että moni suomalainen on hämmentynyt ja huolissaan siitä mitä poikkeuksellisen suuri pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä tarkoittaa suomalaiselle yhteiskunnalle

nimittäin jos me puhumme kuten vaikka tässäkin hallituksen esityksessä hallinto oikeuksien lakkauttamisesta on hyvä muistaa että hallinto oikeuksissa voisi sanoa lähes kaikki asiat valtaosa ovat kirjallista käsittelyä

silloin on melkeinpä sama kun sen kirjallisen postin lähettää lähettääkö sen vaikkapa nyt ouluun tai rovaniemelle tai minne sen lähettää

mutta silloin kun lähdetään hakemaan sitä tehokkuutta vaikkapa matkakäräjien tai katselmusten kautta niin kuin hallinto oikeus joutuu välillä tekemään niin nyt kun hallinto oikeus siirtyy ouluun rovaniemen sijasta ja lähdetään pohjois lappiin vaikkapa kaivosasioissa tekemään katselmuksia niin tuleekin heti tilanne ettei riitä yksi matkapäivä vaan pitää yöpyä välillä ja tässä ei ole mitään järkeä

sen takia on hankala nähdä että jos poliisin eläkeikää nostetaan meillä pystyttäisiin löytämään kenttätyöstä siirtyviä poliiseja hallintotehtäviin

arvoisa puhemies

kun täällä on puhuttu näistä rangaistusasteikoista ja ehkä rangaistusten lievyydestäkin niin haluaisin kuitenkin todeta että luotan kyllä suomalaiseen oikeusjärjestelmään että se toimii

kun nämä ovat yksittäistapauksia niin on hyvä että ei kovin tarkkaan kommentoida ainakaan itse en pysty lähtemään niitä kommentoimaan mikä nyt on oikea tuomio

meillähän on tietty asteikko ja kun olen jutellut näitten asiantuntijoiden kanssa niin on tullut sellainen käsitys että yksi ongelma näissä on myös se että kun puhutaan rikosnimikkeestä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö niin tämän nimikkeen alle mahtuu niin valtavan suuri kirjo erilaisia tapauksia jotka ovat eriasteisia vakavuusasteiltaan ja tämä voisi olla kanssa asia jota pitäisi ehkä tutkia pitäisikö siellä lähteä tekemään jotain muutoksia sen suhteen jotta sitten lainsäätäjä pystyisi myös ohjaamaan paremmin sitä rangaistuskäytäntöä ja asteikon käyttöä

asiantuntijakuulemisten perusteella muutosesityksellemme ei ole perustuslaillisia esteitä vaikka eläkeikä poikkeaisikin yleisestä eläkeiästä

samaan aikaan meillä on tiedossa palomiesten osalta nykyisillä säännöksillä erittäin hankala tilanne

useimmat palomiehet eivät kykene tekemään työtä nykyiseen eläkeikään saakka

tällaisia ovat muun muassa poliisi puolustusvoimat palo ja pelastustoimi sekä tulli ja rajavartiolaitos

arvoisa puhemies

edustaja lindtman kyseli keskustan kannan perään siitä voidaanko yleensäkään näihin keskuskaupunkeihin tai taajamiin syntyneitä ylimääräisiä infrakuluja kustantaa valtion toimesta osittain

vastaus on että voidaan mutta se väline jolla niitä kustannetaan ei voi olla kuntien peruspalveluiden valtionosuusväline vaan sen pitää tulla jollakin sellaisella kriteerillä vaikkapa näiden infrakustannusten perustamisen rahoittamisen kautta josta voidaan varmistaa että se kohdentuu oikein

arvoisa puhemies

sen takia emme olekaan suoraan esittämässä että nyt laskettaisiin palomiesten eläkeikää vaan esitämme lausumaehdotusta jossa eduskunta edellyttäisi että hallitus asettaa viipymättä työryhmän jossa yhtä aikaa tarkistellaan kaikkien turvallisuusviranomaisten eläkeikää

tämä esimerkkinne vaikkapa salon tilanteesta että kun siellä työpaikkojen määrä romahti työttömyys lisääntyi niin vertailulaskelmissa tässä uudessa järjestelmässä salo saisi enemmän rahaa voi pitää paikkansa ja näinhän pitääkin olla

nythän meillä on olemassa poliiseilla oma eläkeikä tullilla rajavartiolaitoksella ja puolustusvoimien henkilökunnalla aivan omat eläkeiät ja sitten vielä on palomiehet joilla on oma eläkeikä

olisi perusteltua katsoa näitä kaikkia turvallisuusviranomaisia kerralla tehdä selvitys siitä onko todella niin kuten me olemme saaneet nyt tietoa että tämä palomiestenkin eläkeikä on todella ongelma

miksi pitää rangaista tämän työpaikkaomavaraisuuskriteerin kautta sitä kuntaa koska nythän salo jos joskus nimenomaan tarvitsisi rahaa ja kannustusta siihen että se huolehtii myös työpaikkojen syntymisestä alueelle kun se on menettänyt niitä työpaikkoja ja työttömyyden aiheuttamat kunnan kustannukset vain lisääntyvät tällä hetkellä

palomiehillä jos joillakin ei ole nyt sellaisia korvaavia hallintotehtäviä tai vastaavia toimistotehtäviä joihin heidät voitaisiin siirtää sieltä kenttäpuolelta kun ikää kertyy

eli kysymys on siitä että tämän kriteerin osalta jota nyt tässä esitetään ei ole voitu millään osoittaa että se kohdentuu oikeasti sen infran rakentamiseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin eikä ole myöskään tehty minkäänlaista analyysia siitä että kyllähän ne kunnat joissa on työpaikkoja saavat myös silloin kun on kysymys yksityisen alan työpaikoista yhteisöveroja ne saavat myös rakentamiseen liittyviä maksuja ja sitä kautta myös hyötyvät siitä että siellä on työpaikkoja

arvoisa puhemies

kuten ministeri tuossa esittelypuheenvuorossaan totesi kysymyksessä on rahankeräyslain osittaismuutos ja valmisteilla tai ainakin selvityksen alla on myös mahdollinen kokonaisuudistus rahankeräyslakiin

nyt meillä olisi kyllä tarve koko ajattelutavan ja rahankeräysmenettelytapojen pohtimiseen ja koko lain uudistamiseen

pitää tietenkin muistaa että on erotettava paikalliset tai alueelliset luvat valtakunnallisista rahankeräysluvista joita myöntää sitten poliisihallitus

mutta ehkä yksi keskeinen ongelma tässä nykyjärjestelmässä on että meillä on yhteiskunnassa paljonkin kiinnostusta ja mielenkiintoa erilaiseen kansalaistoimintaan ja saattaa aika nopeasti spontaanisti syntyä hyviäkin hankkeita siis yleishyödyllisiä hankkeita joihin haluttaisiin kerätä rahaa kansalaisilta mutta jos halutaan valtakunnallinen lupa niin se kestää kyllä monia monia kuukausia ja siinäkin tilanteessa voi tulla isoja ongelmia sen suhteen saadaanko lupa

viikko sitten kun käsittelimme rahankeräyslain pientä teknistä muutosta johon palaan hetken kuluttua kerroin esimerkin siitä kuinka meillä on muun muassa rekisteröity yhdistys jonka ainoa tehtävä on kerätä varoja naisten sairauksien tutkimiseen

mutta nykyisen rahanke räyslain eräs periaatteista on se että pitäisi olla vakiintunut toiminta jotta voi saada valtakunnallisen rahankeräysluvan ja kun tällä yhdistyksellä ei ole nyt vakiintunutta toimintaa koska sen ainoa tehtävä ja tarkoitus on kerätä näitä rahoja niin se ei saa sitten tähän tarkoitukseen sitä rahankeräyslupaa jolla se voisi vakiinnuttaa toiminnan

on helppo yhtyä edellä edustaja auton esittämiin näkemyksiin siitä että tämä hallituksen esitys on kyllä tarpeeseen ja erittäin hyvä muutos tähän kaivoslakiin

edustaja mäkiselle haluaisin todeta että perustuslakivaliokuntahan jätti tämän hieman avoimeksi

hallintovaliokunta odotti että hallintovaliokunta pohtii tätä kysymystä mutta valitettavasti hallintovaliokunta ei tätä tilaisuutta halunnut käyttää hyväksi vaan kun esitin että kuulemme asiantuntijoita ja mietimme mikä on semmoinen riittävä aika niin tämä estettiin

tämä tuntuu kyllä uskomattomalta asialta ja kertoo siitä että käytännössä tämä asia eikä laki nyt toimi parhaalla mahdollisella tavalla